kuitenkin liikenneturvallisuuden pitäisi olla ihan jokaisen perussivistyksessä ja oikeutena ja pyörällä liikutaan kaupungeissa liikenteen keskellä

olisiko mahdollisuus ajatella tällaista yhteistyötä koulutoimen kanssa että meillä nyt kun nuorison oppivelvollisuus kasvaa seitsemääntoista vuoteen niin se viimeinenkin vuosi saataisiin siihen että nuoret valmistuvat ja opetetaan heille vaikkapa edes tuo teoriaosuus jolloin saataisiin nuorille teoriaosuus sieltä ja sitten vaikka näistä yksityisistä autokouluista ajo opetus

samalla meidän on näyttäydyttävä rakentavana neuvottelukumppanina joka on valmis jopa kompromisseihin jotta budjettikehys ylipäätään maanosalle euroopalle unionillessaan

nyt me säädämme lain jota sovelletaan tietyin poikkeuksin sellaisiin kuluttajaluottoja tarjoaviin luotonantajiin jotka eivät kuulu finanssivalvonnan piiriin ja koko tämän valvonnan piiriin kuuluminen olisi ollut kyllä yksi vaihtoehto

mutta se millä sitä halutaan perustella ja mikä on tämän päivän kuuma asia on se että sitten on mahdollisuudet jotenkin reagoida kriiseihin joissa olemme

eikö olisi oikeudenmukaista että teollisuus ja työnantajat ohjaisivat omaa käyttäytymistään niin että päästöt vähenisivät ja kotitaloudet ohjaisivat käyttäytymistään niin että päästöt vähenisivät

minä olen melko tyytyväinen siihen pääministerin ulos sanomaan linjapuheen kohtaan jossa hän sanoi että tukitoimien tulee olla aina poikkeuksellisia ja vain hyvin äärimmäisessä tilanteessa käytettyjä ja se minusta on kansallisesti tärkeää

seuraavaksi siirrymme ryhmäpuheenvuoroa joten enimmäiskesto on viisi minuuttia ja keskustelun aloittaa kansallisen unionille saadaan aikaiseksi

manninen haluaa kysyä kollegoiltaan eikä ministereiltä niin voin toki vastata sen että meille on myös tärkeä arvo edelleen että pienituloinen palkansaaja voi itse omilla maksuillaan ammattiyhdistysliikkeen kautta myös rahoittaa sitä pahan päivän varalle tulevaa työttömyyskorvausta

tämä menee kahden ministeriön hallinnonalalle mutta toivon että hallituksella on yhteistyökykyä tällaisissakin asioissa edetä

sen panin ilahtuneena merkille että suomen pienlainayhdistys ry kannattaa kaikkien luotonantajien rekisteröintiä ja siihen liittyvää valvontaa

sen lisäksi koko eurooppa tietää että suomi ei koe että me olisimme oikeudenmukaisesti velvollisia antamaan vapaata rahaa ja tuo vakuuskeskustelu on varmasti jokaiselle tuttu

käsittelyssä oleva kreikan toinen sopeutusohjelma toteuttaa niitä toimia jotka olisi pitänyt toteuttaa jo kaksi vuotta sitten ensimmäisen tukipaketin yhteydessä

mutta hallituksen sosiaalisuudesta minusta antaa vähän huonomman kuvan kun ministerit itse yrittävät antaa meille uutiset toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvusta

vihreät ovat ehkä yrittäneet tuoda siihen sitä ympäristöaspektia mutta valitettavasti tässä hallituksessa olevat vihreät arvot ovat menneet niin että se sosiaalinen on sieltä unohtunut

täytyy kiittää oikeastaan kaikkia osapuolia niin hallitusta kuin ihan meitä eduskunnassakin ja valtiovaroja että näin nopea käsittely on onnistunut koska tämä on hätäapu siihen tilanteeseen mitä maakunnista kuuluu että rahat ovat loppu työllistämistoimenpiteiden ylläpitämiseksi edes nykytasolla

velkakestävyyden painamiseksi kohti tavoitteita on pankkien ja sijoittajien velkojen leikkauksen myötä varmistettu toteutettavaksi hallittu velkajärjestely

toimeentulotuen pitäisi olla se aivan viimesijainen keino silloin kun perhe ei voi elää inhimillistä elämää suomessa suomalainen lapsiperhe esimerkiksi

sdp on hyvin tyytyväinen näihin tulevaisuusvaliokunnan lausumiin joissa kolmannessa otetaan huomioon myös esimerkiksi energian hinnan kohtuullistaminen

lisäksi tiedonanto sisältää kuvauksen suomen ja kreikan vakuusjärjestelystä suomen antamille takauksille mikä on viime kesästä asti ollut kaikkien osapuolten tiedossa ehtona suomen osallistumiselle rahoitusjärjestelyihin

näettekö te liian passivoivana keinona sen että työttömyysetuuksia hieman nostettaisiin jotta ihminen ei joudu täydentämään näitä toimeentulotuella työttömyyden kohdatessa

elikkä tällainen toimiala ilman varsinaista rekisteröintiä on ollut tosi villi ja kuten hallituksen esityksessäkin perustellaan niin tämä lähtee ihan kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisestä

ymmärrän että tämä on tämmöinen pika apu joka valittiin nyt ja paljon uusiakin toimenpiteitä tarvitaan sillä työllisyys ja työttömyys suomessa muuttuvat jatkuvasti ja täytyy keksiä myös uudenlaisia keinoja

jos niissä sanottaisiin että ympäristö otetaan ensiksi mikä olisi yksi kolmiopin tulkinta niin silloin me olisimme nähneet sen tulonjakovaikutuksen jota ministeriaitiosta lupailtiin kun sitä valmisteltiin

eikö olisi järkevämpää ja inhimillisempää että perusetuus olisi sen verran korkea että sitä saadessaan ihminen ei joutuisi toimeentuloluukun asiakkaaksi

suomen takauksien osuudelle ervvn kreikalle annettavista lainoista on saatu turvaavat vakuudet riskit rajataan

kun tässä äskeisessä puheenvuorossa toivottiin jo muitakin lisätalousarvioita niin valitettavasti on näin että vanhalla hallituksella loppusuoralla ei sitten ihan kaikkiin asioihin rahoja riittänyt koko vuodelle

välillä haluttiin odottaa eurooppalaista säätelyä mutta eduskunta on ollut kiitettävän aktiivinen vaatimaan sitä kansallista säätelyä silloin kun meillä on myös kansallinen toimintamalli elikkä lähinnä tänne meille ensiksi syntyi tämä tämmöinen tekstiviestillä otettava vippausmuoto lainamuoto

anni sinnemäki lupasi työministerinä selvityttää eduskunnan käyttöön ennen ydinvoimapäätöksiä eri vaihtoehtojen työllistämismittarit kun hän ei halunnut uskoa siihen että ydinvoimarakentaminen työllistää

vielä kun kirjallinenkin versio pääministerin puheesta jaettiin niin tarkistelin sitä kuinka paljon se keskittyi tähän budjettikirjaan joka on aiheeksi annettu ja miten paljon vain tulevaisuuden maalaamiseen

arvoisa puhemies

mutta erilaisista faktoista on paljon paljon selvitystä ja on myös niin että politiikkaa täytyy sitten osata tehdä ja sitä tehdään niiden arvojen perusteella mitä on

siis ongelmaksi näen sen että tämmöinen nopea ilman vakuuksia saatava pikaluotto ei kaikille kuluttajille sovi

toisin on tilanne nyt kreikan toisen sopeutusohjelman ansiosta uuden hallituksen ja uskaltaisin sanoa erityisesti valtiovarainministeri urpilaisen johdosta

verotuksen progressio säilyy

myös edustaja sasin nimi löytyy yksimielisen lausunnon takaa joten tässä on hyvä ehkä että hän tuo esille myös sitä mielipidettään tuomioistuimesta minkä takia minäkin sanon mielipiteeni tuomioistuimenkin päätöksistä

moni pikaluottojen käyttäjä on joutunut näitten helposti saatavien luottojen kulutuskierteeseen eli uudella vipillä katetaan vanhaa vippiä

sijoittajavastuuta on nykyisen hallituksen aikana johdonmukaisesti lisätty edellisen hallituksen aikana sijoittajavastuusta puhuttiin mutta se jäi juhlapuheiden tasolle

voi olla että siellä on paremmin ymmärretty sisämarkkinaoikeuksia mutta sen jälkeen kun meillä on myös tuomioistuinkäytäntöä syntynyt meillä on myös tullut voimaan euroopan perusoikeussopimus joka sisältää lakko oikeuden työtaistelutoimenpideoikeuden yhtenä eurooppalaisena perusoikeutena

euroopan unionin ulkoministerit ovat jo useissa kokouksissa valko venäjää käsitelleet ja suuren valiokunnankin keskusteluissa ulkoministeri tuomiojalta on säännöllisesti kysytty onko hän kisojen puolesta vai niitä vastaan

ylivelkaantumisen ongelmaa voidaan ratkaista niiden parissa joille se on syntynyt jo velkaneuvonnalla ja sen resursoinnista olemme aina silloin tällöin talousvaliokunnassa koettaneet lausua kun tämä talo budjettia hyväksyy

voi ylpeänä kertoa siitä että suomessa pystytään tekemään samanaikaisesti panostuksia hyvinvointiin ja tuloerojen kasvun vähentämiseen ja silti pystytään pitämään kolmen an luokitus eli toimitaan ajoissa

minusta tässä on semmoinen konkreettinen ote vaikka yritetään myös irrottautua tästä päivästä tulevaisuuteen sillä näen niin että on aika turvallista rakentaa tulevaisuutta sen osaamisen päälle mitä meillä jo on

saisimmeko pääministerin toiveella valtiovarainministerin laskemaan meille tulonjakovaikutukset esimerkiksi energiaverosta tai jopa koko budjetista

sijoittajien saamisia leikataan yli puolella

nyt toivon että tarkkaa seurantaa on sen suhteen miten tämä ulkoistaminen yksityistäminen täällä velkaneuvontapuolella kun haluttiin sitä järjestelmää hieman muuttaa nyt sitten velkaneuvonnan hoitaa kun tiedämme että montaa taloutta ja suomalaista kohtaavat vaikeat taloudelliset ajat niin kuin kohtaavat julkistakin taloutta

minun mielestäni myös eduskunnan vasenryhmä kahden miehen vahvuudella voisi jossain vaiheessa katsoa ihan todellisia asioita mitä eu on saavuttanut ja tässä on saavutettu myös perusoikeussopimukseen lakko oikeus ja sitä tulee myös katsoa tarkkaan

arvoisa puhemies

toivottavasti myös eu pystyy tässä paineita yhdessä siihen luomaan että kisat olisivat yksi hyvä syy avautua ulospäin ja hoitaa omaa ihmisoikeustilannetta paremmin

euroopan rahoitus ja velkakriisi ei valitettavasti ole vielä ohi

onneksi viime aikoina on kuitenkin näkynyt myös positiivisia merkkejä paremmasta kuten italian ja espanjan vuodenalun lainojen saamiset alhaisemmilla koroilla kuin loppuvuodesta

miten paljon me voimme kehittää metsäosaamista huomioimaan myös hiilivarastoja ja nieluja metsän kestävää käyttöä jota me olemme tehneet vuosikymmeniä myös ulkomaille ja miten paljon tuo osaaminen voisi työllistää suomalaisia asiantuntijoita niin kotona kuin ulkomailla

tämä asia oli helposti saavutettavissa yksimielisenä lausuntona suuresta valiokunnasta kiitos työvaliokunnan pohjatyön joka oli myös yksimielinen mutta myös sen ansiosta että kuulimme suomalaisia työmarkkinaosapuolia niin ekta kuin työntekijäkeskusjärjestöjä sakta sttkta akavaa jotka molemmat löysivät myös toisensa niin kuin suomessa on kolmikannassa tapana löytää

haluatteko te progressiivisuuden säilyvän kokonaisuudessa vai kannatatteko sitten tasaveroja kokoomuksen mallin mukaisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kreikan toinen sopeutumisohjelma antaa lisäaikaa myönteisen kehityksen vahvistamiselle

äskeiseen vain kommenttina se että me pystymme vaikuttamaan direktiivien sisältöön yhdessä ministereiden kanssa neuvoston kautta ja silloin olemme ajassa siinä päätöksentekoprosessissa mikä euroopassa etenee koska viimeksi esimerkiksi energiatehokkuusdirektiivistä saimme vastauksen viikkoa ennen kuin lopullisesta direktiivistä parlamentissa äänestettiin ja meillä oli kuitenkin jatkuva seuranta silloisen elinkeinoministerin kanssa jokaiseen hänen osallistumaansa kokoukseen

sitäkin tärkeämpää kuin kuinka paljon velkaa ja del piervaroja on velkaa ja veroja kerätään on se mihin rahat käytetään

arvoisa puhemies

perustuslaissa kai vastuu suomalaisista kuuluu kuitenkin valtiolle

se ei aina tule meille täällä mieleen että puhdas vesi on tulevaisuudessa yksi vaikeimmista mutta sen päälle voi rakentaa paljon osaamista ja myös työpaikkoja ja liiketoimintaa

meillä on aika pitkälle viety kunnallinen itsehallinto mutta voiko se olla sellainen kilpi jonka jälkeen hallituksella ei olisi enää vastuuta ihan perustavan laatuisista oikeuksista mitä meillä on lapsilla mitä meillä on sairailla mitä meillä on esimerkiksi lastensuojeluasiakkuutta odottavilla ihmisillä

mutta viestini on siis se että euroopan unionin pitäisi löytää yhteinen linja ja tuolla linjalla olisi sitten suurempi merkitys silloin kun se olisi yhdessä euroopan unionin eri ministereiden kannalta esiin tuotu

meillä oli viime kaudelta huoli tästä kasvaneesta nuorisotyöttömyysongelmasta ja taisimme vaaleissa luvata että takaamme jokaiselle nuorelle ja on upeaa että nyt se hallitusohjelman kirjaus lähtee toteutumaan että jokaiselle nuorelle tarjotaan tuo mahdollisuus

kolmantena katsotaan sitten vaikka yhteiskuntakaavoitusta joka tulee meille aika paljon kotiin päin ja on hyvin hyvin ajankohtainen kysymys mutta siinä miten sitä aiotaan käsitellä tehdään ratkaisuja myös pitkän päälle

se on paljon tehokkaampaa kuin tämä aika raskas menettely jossa koko suuri sali osallistuu tämän moitteen tekemiseen

kun ilmastonmuutoksesta on vallinnut aika pitkään selkeä käsitys että sellainen on niin löytyypä täältä pohjolasta kuitenkin yksi puolue joka ei siihen näytä vielä uskovan

totta on unescon kansalliseksi perinnöksi nimeämää maailmanperintökohdetta tuon maankohoamisilmiön kanssa ja tuota hallintaa tehdään yhdessä ruotsin västernorrlandin korkearannikon kanssa ja sitä tämä direktiivi ei mitenkään edesauttaisi mahdollisesti hankaloittaisi

koska me tiedämme että olemme pieni paikkakunta meillä ei ole liian pieni maa aivan kauhea luku tulee jos katsomme kuinka paljon nuoret joutuvat vastaamaan vanhemmista ikäpolvista niin meillä ei ole varaa jättää näitä nuoria sivuun ja se on minusta yksi talousopin perusasia että resurssit on tultava käyttöön

ryhtynyt toimiin rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen muuttamiseksi

ympäristö muuttuu aina

me emme ole nyt köyhempiä kuin mitä me olemme olleet kun peruskoulujärjestelmä sosiaalihuoltojärjestelmä on luotu mutta nyt näyttää siltä että me joudumme kysymään vakavasti mihin meillä on varaa

luonnon muutoksista osa tapahtuu hivuttautumalla meillähän liikkuvat mantereet ja vuoristot ja maapallon ratakin mutta sitten on näitä humahduksia joissa voivat hiilidioksidipäästöt esimerkiksi siperian soista humauttaa ilmastonmuutosta vauhdilla eteenpäin ja tuota muutosta voi sitten nopeuttaa esimerkiksi jäätikköjen sulaminen

lisäksi itämeren alueelta tunnemme kaikkikin yhteistyöelimiä

sen takia haluaisin myös miettiä mitä mahdollisuuksia me näemme julkisella puolella ottaa vastaan tätä ja ehkä kysymykseni voisi olla jopa kuntaministerille jätetäänkö kunnat tässä katsomaan sivuun vai annetaanko heille uutta aktiivista otetta myös vastata omista nuorten toimista

nämä hoitavat kaikki meri ja rannikkoalueita koskevan yhteistyön tarpeita myös suhteessa kolmansiin maihin

ja siinä pitkässä kaaressa suomella on minusta globaalia vastuuta ja näen että yksi tapa vastata siihen on erityisesti suomalaisen osaaminen kautta

elikkä jos tuntuu että komissiolla on tarkoitus jotain parantaa ja jossain ei toimi niin tässä on itämeren ympärillä varmaan vientivaltti ja mahdollisuus näyttää miten asiat

sen takia tämmöisten bio asioiden osaamisen ja syvemmällekin kuin vaan esimerkiksi raaka ainekäyttöön energiassa joka on ollut nyt aika kapea sektori tulee olla yksi suomen seuraava nokia hieman kulunutta ilmaisua käyttääkseni

keskustelu on päättynyt

eduskunta päättää antaa perustellun lausunnon toismi toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta suuren valiokunnan mietinnön mukaan asioita voidaan hoitaa

energiapolitiikassa täällä on monta realiteettia otettava huomioon ja yksi on turpeen korvaaminen jollain muulla ja silloin kun se ei onnistu muulla kuin kivihiilellä niin se on hallitusohjelmassa jo linjattu että näin ei pidä käydä

arvoisa puhemies

kuten suomen eduskunnan työjärjestyksen ja perustuslain mukaisesti kuuluu tehdä suuressa valiokunnassa olemme käsitelleet asiaa esitelleen u kirjelmän jo aiemmin

itse pidän tärkeinä molempia kirjauksia että me pystymme ilmastopolitiikan mukaan vähentämään päästöjä mutta myös niin ettei turvetta korvata kivihiilellä ja sen takia tämä neuvottelu täytyy hallituksessa myös tarkasti tuolta osin käydä

yleisenä arviona valiokunnassa totesimme että valtioneuvoston tavoin sopimusmuutoksessa ehdotettuja uusia joustavoittamistoimia tulee voida ottaa käyttöön vain poikkeuksellisissa tilanteissa ja ehdollisina ja näemme lakimuutoksista että näin on

meillä on pohjana kuitenkin turvesoiden luokittelu jossa jo ollaan löydetty yhteisymmärrystä miltä soilta turvetta kannattaa ottaa niin että ympäristövaikutukset ovat vähäisimpiä

vakausvälineen päätöksentekoon kiinnitimme huomiota juuri yksimielisyysvaatimuksen kautta itse asiassa jopa niinpäin että valiokunnassa näimme että tuota vaatimusta on sovellettava rakentavasti siten että sillä varmistetaan aina jäsenvaltioiden vaikutusmahdollisuus niille taloudellisia velvoitteita luoviin päätöksiin mutta ei kuitenkaan välttämättä kaikkiin tuen yksityiskohtiin

moni kunnallinen laitos tällä hetkellä potee kallista saatavuutta ja hallituskaan ei valitettavasti voi vaikuttaa kesien sateisuuteen joka myös on osaltaan hankaloittanut turpeen käyttöä siellä missä sitä on pakko puun rinnalla käyttää